onkin hyvä suomen kansan edessä nyt luvata että jokainen turvetuotantolupa suomessa arvioidaan aluehallintovirastoissa asiallisesti niin että varmistetaan että vesienpuhdistustekniikat ovat korkealaatuisia ja viime vuosikymmeninä havaitut puutteet meidän vesistöjemme pilaamisessa saadaan korjattua

tästä johtuen on selvää että jokainen turvetuotantolupa edellyttää aluehallintovirastolta tarkkaa harkintaa vaikka alue sinällään olisi kaavoituksen ja ympäristönsuojelumääräysten puitteissa mahdollista ottaa luonnonsuojelun ja ympäristöarvojen siitä vaarantumatta tuotantokäyttöön

sinällään hallitus pyrkii energiapolitiikassa joka on ministeri vapaavuoren vastuulla varmistamaan että turvetuotannon käyttöä vähennetään maltillisesti siten että se ei korvaudu kivihiilellä ja hallituksen omin toimin pyritään varmistamaan että näitä turvetuotantoalueita joita otetaan käyttöön saadaan näiltä jo ojitetuilta soilta niin että huoltovarmuus säilyy

nyt on ollut kostea kesä joka on osaltaan vaikeuttanut turpeennostoa ja sitä hallitus voi vain valitella toivottavasti ensi kertaa

hallitus on tosiaan tällä hallituskaudella toteuttanut laajan kansallispuistoverkon kehittämistyön ja arvioinnin ja siinä kansalaisryhmät maakuntaliitot eri toimijat ovat saaneet esittää omia ehdotuksiaan uusiksi kansallispuistoiksi ja tänä keväänä hallitus päätti tuoda eduskuntaan kaksi esitystä

mietintö koskien esitystä etelä konneveden kansallispuistosta on käsittääkseni juuri hyväksytty ympäristövaliokunnassa ja nyt eduskuntaan tulee tämä toinen eli esitys teijon kansallispuistosta

hallitus on kyllä tehnyt todella kovia arvovalintoja kehysriihessä leikannut lisää sairailta perusturvasta ja opiskelijoilta hyvin paljon

tämä on väärä suunta koska varhaiskasvatuksella on iso merkitys siinä että perheet voivat sovittaa arjessaan yhteen toimeentulon ja työnteon ristipaineet ja varmistaa että lapset saavat hyvää laadukasta varhaiskasvatusta

mutta sen lisäksi minua ihmetyttää se kun aiemmin te olette sanonut ja opetusministeri on voimakkaasti korostanut että on kuntien päätöksenteon varassa rajoittavatko he lasten täyttä oikeutta päivähoitoon kasvattavatko kunnat ryhmäkokoja vai eivät

arvoisa puhemies

kaksi viikkoa sitten ministeri stubb lupasi että hallitus arvioi uudestaan myös sen takia tätä maksukorotusta että nämä kovat maksukorotukset voisivat olla niin haitallisia että kokonaissäästöt eivät toteudu sen takia että naisten asema työelämässä heikkenisi ja se voisi ohjata naisia kotiin

te kostatte sen nyt kunnille ja näille ihmisille korottamalla asiakasmaksuja sanomalla jopa niin että suunnittelette terveydenhuoltoon vähittäismaksun jota kaikki kunnat eivät ole halunneet ottaa tähän mennessä käyttöön

arvoisa puhemies

siellä on joukossa maita joilla on ollut tähän asti hakkuita joten luontoarvot merkittävästi vahvistuvat kun valtion retkeilyalue ja talousmetsäkäytössä olevat maat yhdistyvät tähän kokonaisuuteen ja kansallispuistona tästä tulee myös upea luontomatkailukohde

tosiaan on syytä korostaa että hallitus pyrkii politiikassaan yhdistämään ympäristönsuojelun luonnonsuojelun uusiutuvan energian edistämisen ja fossiilisten polttoaineiden ja turpeen haittojen vähentämisen sellaisella tavalla että kokonaisuus on sekä energiapolitiikan kannalta kestävä että ympäristötavoitteiden kannalta kestävä

monet kunnat ovat halunneet että terveydenhuolto voi olla maksutonta ja te olette nyt ehdottamassa asiakasmaksukorotuksia kuntiin kostona sille että he puolustivat lasten oikeutta päivähoitoon

saaristomeren kansallispuisto meidän upeana ulkosaariston luontokohteena siinä rinnalla ja teijon kansallispuisto tulevana kansallispuistona kun eduskunta asiasta päätöksensä tekee muodostavat parin jossa saariston luonto ja lounaisen rannikon luonto tulevat yhdessä kokonaisuudeksi ja niitä voidaan myös luontomatkailussa kokonaisuutena kehittää

on syytä korostaa että turvetuotantoalalla on ollut omia sisäisiä haasteita johtuen siitä että alalla on ollut vaikeuksia saada parempia puhdistustekniikoita käyttöön mistä johtuen luvitus on hidastunut ja on ollut myös vaikeuksia löytää tuotantoon näitä jo ojitettuja soita joita sinällään on

mikä arvomaailma tällaisen takana on

tähän suuntaan pyritään ohjaamaan että turvetuotantoalueita voidaan ottaa jo ojitetuilta soilta käyttöön paremmalla puhdistustekniikalla

myös saaristomeren kansallispuistoa on kehitetty elikkä örön entinen sotilassaari liittyy kansallispuistoon ja se on siellä merkittävä panostus luontomatkailun vahvistamiseen ja upea luontokohde sekin

tämä turvetuotannon merkityksen vähentäminen on pitkän aikavälin politiikkaa jossa ei ole tarkoitus vaarantaa kotimaisia työpaikkoja ollenkaan vaan ohjata ne metsähakkeeseen biokaasuun kotimaisiin uusiutuviin energiamuotoihin

arvoisa puhemies

edelleen on syytä korostaa että turpeen verotus on edelleen suomessa tuettua sikäli että se on merkittävästi alhaisempaa kuin sen ympäristöpäästöt verrattuna mihin tahansa muuhun energiamuotoon ja sillä on myös syöttötariffi

koetaan että kansallispuiston kautta voidaan markkinoida alueen matkailuyrittäjien palveluita kokonaisuutena

luontokohteiden lisäksi alueelle kuuluu perinteinen kirjolohen kalastus joka tässä esityksessä voidaan säilyttää johtuen siitä että sillä on vahva jää nipun kulttuurin perintö tai harrastusperintö alueella ja se ei vaikuta negatiivisesti alueen luontoarvoihin

mitä tällä hallituskaudella on tehty

kymmeniätuhansia henkiä mukaan lukien myös paljon suomessa selviää ennenaikaiselta kuolemalta tai vakavilta sairauksilta mutta me olemme samaan aikaan halunneet varmistaa että toimeenpano olisi kohtuudella toteutettavissa niin että ympäristöteknologiaa voidaan ottaa käyttöön

suomi on tässä barentsin alueen elikkä pohjoismaiden ruotsin suomen ja norjan sekä venäjän välisessä yhteistyöelimessä ottanut ympäristötyöryhmän vastuun seuraavaksi kahdeksi vuodeksi ja me teemme tiivistä yhteistyötä ylikansallisesti myös kaivannaisteollisuuden kestävyyteen liittyvien kysymysten kanssa

sen lisäksi ruukkimiljööseen liittyvä kulttuurihistoria käsitellyt purot ja vesistöt tässä kansallispuiston yhteydessä muodostaa myös osan ihmisen historiaa ei vain luonnon historiaa vaan myös ihmisen historiaa varsinaissuomalaisena historiallisena perinteenä ja kokonaisuudessaan tämä alue on hyvin arvokas

on erittäin hienoa että eduskunta haluaa käydä erillisen keskustelun itämeren tilaan liittyvistä kysymyksistä ja itämeri politiikan kehittämisestä ja yhteistyön vahvistamisesta

valtiontukien pelisääntöjä lavennetaan ja sitten varmistetaan että nämä ratkaisut ovat todella toimeenpanoajan puitteissa otettavissa käyttöön

eli löydämme yhteisiä ratkaisuja siihen miten arktisen alueen herkkä luonto voidaan säilyttää tuleville sukupolville monimuotoisena ja samalla yhdistää siihen lisääntyvä kaivannaisteollisuus kestävällä tavalla niin että ympäristökysymykset otetaan aina mahdollisimman hyvin huomioon

tämä hallitus priorisoi monin tavoin itämereen liittyvää työtä ja me olemme selkeyttäneet tehtäväjakoa siltä osin että ympäristöministeriö vie vauhdilla eteenpäin itämeren ravinnekuormitukseen liittyvää ministeriöiden välistä yhteistyötä jotta ravinnekuormitus kotimaassa ja koko itämeren alueella pienenee ja sen lisäksi valtioneuvoston kanslia ja valtiosihteeri valmistelevat toimenpiteitä itämeren strategiaan muuhun itämeren hyödyntämiseen liittyen valtioneuvoston kanslia sää ja valtiosihteeri ja siellä jää valmistelee toimenpiteitä jotta koko meidän itämeri politiikkamme on mahdollisimman hyvin koordinoitu yhteen

meillä on ollut hyvä keskusteluyhteys parlamentin raportööriin tässä asiassa ja valtiontukisääntöjä on lievennetty tämän keskusteluyhteyden seurauksena elikkä olemme onnistuneet myös saamaan tuloksia siinä että voimme varmistaa että ympäristöteknologiaa edistetään ja suomen laivanrakennusteollisuus saa tästä myös hyötyä

kaiken kaikkiaan tässä kansainvälisessä yhteistyössä meillä on esimerkiksi venäjän kanssa tällainen hot spot yhteistyö jossa yhdessä olemme pyrkineet vähentämään venäjällä olevia jäteongelmia liittyen vaarallisiin kemikaaleihin ja ympäristöongelmiin ja se yhteistyö etenee hyvää vauhtia

arvoisa puhemies

on totta että metsähallitus laissa joka meidän mielestämme jo heikensi luonnonsuojelua aivan kohtuuttomasti valtiolla säilyi maa ja vesialueiden omistus ja yhtiö ei niitä omista

suomi on suomalaiset ihmiset

hallituksen esitykset ja lausunnot julkisuudessa harmaasta taloudesta ovat olleet aika poukkoilevia ja ovat herättäneet epäilyksen siitä että asiat eivät ole täysin hallinnassa tai eivät hallitukselle niin tärkeitä

mutta tässä olette ehdottamassa siis teidän liikenneministerinne berner on ehdottamassa että koko tämä valtion väyläomaisuus yhtiöitettäisiin ja tämä kertoo siitä kuinka poikkeuksellisesta asiasta tässä on kysymys suomen historiassa

voi sanoa että ilmastonmuutoksenkin edetessä pohjoisen arktisen luonnon turvaaminen myös luonnonsuojeluyhteistyöverkostojen kautta on erittäin tärkeää

suomi on ne poliisit jotka tekevät sunnuntaisin työtä

eduskunnan ympäristövaliokunta aikanaan hyväksyi kannanottoja liittyen valtioneuvoston selontekoon itämeren haasteista ja tässä tuli esille että niihin vastaaminen hallituksen toimesta on erittäin tärkeää ja voin sanoa että kaikki kannanotossa esitetyt teemat ovat menneet eteenpäin

olemme saaneet varmistettua kehysriihipäätöksellä että kansallispuiston perustamiseen liittyvään infrastruktuuriin on varattu rahoitus joten kun eduskunta päätöksen tekee voidaan heti lähteä kehittämään yhteistyötä matkailuyrittäjien kanssa ja riistanhoidon osalta käytiin syvällinen harkinta miten varmistetaan että riistanhoito alueella kokonaisuudessaan on tasapainossa

hallintarekisteriesitystä on epäilty siitä että siinä pystyy piilottamaan kotimaisen omistajan todellisen omistajan näiden hallintarekistereiden kätköön

me vihreät odotimme että hallituksen paketti olisi paketti jossa parannetaan työelämän laatua lisäämällä tuottavuutta ja lisäämällä myös työntekijän kannalta työelämän joustavuutta niin että useampi pääsisi työelämään ja että me helpottaisimme pienyrittäjien arkea mutta mitä tapahtui

siis se että toiminnan joka on kansanvallan alaista se miten meidän väyläverkot toimii mihin panostetaan on kansanvallan arvovalintoja te olisitte siirtämässä kaiken yhtiöön joka toimii kaupallisin perustein on massiivinen hanke siinä on valtavasti riskejä ja se eriarvoistaisi liikenteen kehittämistä

ehkä voisi tuoda esille että näkökulmaero on johtunut lähinnä siitä että silloin kun puhutaan itämeri politiikasta kokonaisuudessaan nämä erilliset ympäristökysymykset eivät ole aina kaikissa vastauksissa tulleet esille mutta se ei tarkoita sitä etteikö niitä olisi toteutettu vaan ne ovat määrätietoisesti menneet eteenpäin

monet oikeusoppineet ovat kritisoineet sitä että siinä annetaan syytesuoja ihmisille jotka ovat voineet tehdä suuriakin törkeitäkin veropetoksia samalla kun automaattinen tietojenvaihto on jo muutaman vuoden kuluessa tuomassa yhä enemmän näitä kätkettyjä rahoja joka tapauksessa valtion tietoon

me vihreät kannatamme liikennepolitiikan modernisaatiota sitä että voitaisiin harkita verotuksen ja maksujen painopisteen muuttamista sitä että otetaan digitalisaatiota käyttöön sitä että voidaan vapauttaa kilpailua siellä missä valtio hallitsee jo näitä verkkoja mutta me emme hyväksy ajatusta siitä että valtion ja demokratian hallinta verkoista heikkenisi

edelleenkin merkittävä syy siihen että kivihiiltä tällä hetkellä kannattaa polttaa on se että päästökaupassa hiilen hinta on poikkeuksellisen alhainen ja koko päästökauppamekanismin toimivuus kyseenalainen

lyhyesti toisin esille sen että me olemme kansallisesti toteuttaneet toimia joilla pyritään varmistamaan että maatalouden ympäristötukitoimenpiteet olisivat tehokkaampia niin että ravinnekuormitus itämereen vähenisi fosfori säilyisi paremmin maaperässä ja ympäristötukijärjestelmä toimisi entistä tehokkaammin

oletteko te pääministeri sitä mieltä että suomen sosiaali ja terveydenhuollon ammattilaiset ansaitsevat tällaisen kohtelun tänä aikana suomen hallitukselta yksipuolisella sanelupäätöksellä eivät neuvottelemalla etsittyä ratkaisua jossa työntekijöidenkin asemaa parannetaan

olemme teijon kohdalla päätyneet siihen että tehdään tällainen luonnonsuojelulain mukainen menettely mutta vähän laajempi poikkeusmenettely jossa metsähallituksen luvalla kansallispuiston alueella olisi mahdollista metsähallituksen ja metsästysseurojen välisen menettelytavan puitteissa käydyn keskustelun perusteella luoda poikkeuskäytäntöjä jo varhaisessa vaiheessa vahinkoa aiheuttavan hirvikannan hallinnassa ja yksilöiden poistamisessa kansallispuiston alueella

eli meidän pitäisi varmistaa että ne eun sisäiset ohjausmekanismit toimivat niin että hiilen hintaa saadaan ylös ja kotimaisen uusiutuvan kannattavuutta toista kautta ylös

onko hallitus miettinyt sitä minkälainen kuva kansalaisille tulee tästä teidän harmaan talouden vastaisesta linjastanne kun on aika tällaisia löysiä lakiehdotuksia heitelty ilmaan

tähän on hallitusohjelmassa jo kirjauksia ja maa ja metsätalousministeriö valmistelee suomen kantoja eun maataloustukipolitiikan uudistukseen ja tukien viherryttämiseen siltä pohjalta että pyritään vähentämään ravinnekuormitusta ja saavuttamaan sisävesien ja itämeren hyvä tila myös niillä toimilla

arvoisa puhemies

me arvioimme kyllä tätä kokonaisuutta niin että turvetta kannattaa sivupolttoaineena jatkossakin polttaa niin että lisätään sitä kotimaisen uusiutuvan osuutta ja vähennetään turpeen osuutta mutta ei anneta korvautua sen kivihiilellä ja hallitus katsoo tähän uusia ratkaisuja voidaanko varmistaa että tämä kotimaisen kokonaisuuden kannattavuus olisi suurempaa ja että kivihiilen hintaa saataisiin ylös

miten näette avoimuuden tässä että ihmiset voivat vaikuttaa ja osallistua keskusteluun asioista onko avoimuus ja harmaan talouden torjunta teille tärkeä arvo aina

kyllä se on niin valtiovarainministeri stubb että vaikeina aikoina pitää pitää kiinni juuri heikompiosaisista ja panostaa asioihin joilla me myös tulevaisuudessa pärjäämme

tämä lakiesitys on esimerkki harvinaisen huonosta lainvalmistelusta

jos hallituksella vielä vuosi sitten oli jonkinlaista ajatusta siinä mikä tämän esityksen tarkoitus on niin se on matkan varrella muuttunut kyllä varsin kummalliseksi

ja tämän eläkeläisten verotuksen lisäksi eläkeläisille osuu se että monet heidän maksuistaan kasvavat ja sitä kautta kustannustaakka lisääntyy

sen lisäksi yhdyskuntajätepuolella me olemme tehneet sitoumussopimuksen ympäristöministeriön ja alan toimijoiden kanssa sen puolesta että pyritään tehostamaan typen ja fosforin poistoa elikkä sillä puolella erityisesti typenpoistossa edetään nyt lähivuosina nopeasti edistämällä parhaita käytäntöjä yhdyskuntajätteen typenpoistossa

tämä poikkeusmenettely mahdollistaisi lokakuun puolivälistä joulukuun loppuun metsästyksen sallimisen luvanvaraisena luonnonsuojelulain mukaisena menettelynä riistanhoitoperiaatteen varmistamiseksi

ymmärsin vuosi sitten hallituksen kehysriihessä ajatuksen niin että tarkoitus oli välttää sitä että saataisiin lisäkuukausia siitä että tehdään toinen tutkinto samalla korkeakouluasteella mutta jossain vaiheessa valmistelua tämä on muuttunut sellaiseksi että evätään opiskelijoilta kokonaan oikeus sosiaaliturvaan

eli kysymys on siitä että monille eläkeläisille joilla on tarvetta esimerkiksi lääkekorvauksiin ja pitkiin matkoihin sairaanhoitoon terveydenhuoltoon kokonaisvaikutus voi olla tietyille ihmisille täysin kohtuuton

arvoisa puhemies

koko hallitus on yhdessä tukenut ministeri urpilaista tässä työssä jossa suomi pyrkii todellakin varmistamaan ensinnäkin näitten selvitysten pohjalta sen tiedon miten kyproksella noudatetaan lainsäädäntöä mikä koskee veroparatiisitoiminnan ja rahanpesun kieltoa

arvoisa puhemies

jos ministeri stubb ette ole valmis helpottamaan verotusta eläkeläisten osalta niin kysyisin ministeri rehulalta ja ministeri mäntylältä olisiko mahdollista ottaa käyttöön kuitenkin yhteinen maksukatto näille sosiaali ja terveydenhuollon maksuille niin että sama taakka ei keskity vain tietyille ihmisille niille jotka ovat eläkeläisiä ja niitä jotka eniten tukea tarvitsevat

tämä ajatus rikkoo hyvin vahvasti opiskelijoiden toimeentuloturvaoikeutta ja sitä oikeutta vastaan että kaikilla väestöryhmillä pitäisi olla oikeus sosiaaliturvaan

poistokalastusta toteutetaan ja sillä vähennetään ravinnekuormitusta ja sen lisäksi kalakannasta on keskusteltu yhä enemmän että petokalakantojen elpyminen edesauttaisi itämeren hyvän ekologisen tilan saavuttamista ja hallitus on maa ja metsätalousministeriön johdolla korjannut politiikkaansa siihen suuntaan myös kalastuskantojen turvaamisessa

poikkeamistarve ei siis ole kovin suuri mutta koemme että poikkeaminen voidaan luonnonsuojelulain mukaan tehdä luvanvaraisesti niin että metsähallitus voi määritellä seurojen kanssa yhteistyössä ne alueet kansallispuistoalueella joilla tätä poikkeamista voi tehdä

minun kysymykseni tähän on se että onko meillä todellakin niin että meillä on tässä maassa hallitus pääministeri ja opetusministeri jotka ovat sitä mieltä että suomi nousee leikkaamalla koulutuksesta korkeakoulutuksesta ja opiskelijoiden toimeentulosta

me olemme tiukkoja sen suhteen että me varmistamme että nämä paketit ovat sellaisia joissa eri toimijat joutuvat vastuuseen omista riskeistään ja että me edistämme oikeudenmukaisempaa kansainvälistä rahaliikennettä ja tämän takana myös itse seison ministerinä

pidän hyvän erikoisena sitä ajattelutapaa että opiskelijoita jotenkin voitaisiin rangaista valmistumaan tai tekemään sellaisia oppimisvalintoja että vain yksi valinta on oikea ja sitten rangaistaan siinä jos tehdään uusia oppimisvalintoja

muutoin kansallispuiston perustamiseen ei liity erityisiä menettelyjä vaan tämä on hyvin tämmöinen tyypillinen kansallispuistoesitys

minä olen aina ajatellut niin että suomi pärjää sillä että kaikilla nuorilla on yhtäläinen koulutuslupaus ja että nuorilla on mahdollisuus oman osaamisensa ja intonsa pohjalta saada sellainen koulutus jolla he luovat omalla osaamisellaan myös työtä suomeen ja että meillä on korkeakouluja jotka kehittävät huippututkimusta ja sitä kautta me saamme työtä suomeen

ensi vuonna käytetään kolme miljoonaa euroa ympäristöministeriössä siihen että erillisillä hankkeilla pyritään edistämään fosforin ja typen kiertoa vähentämään ravinnekuormitusta vesihuollossa yhdyskuntajätteiden osalta venehuollossa ja myös maataloudessa

hyvin usein on perusteltua tehdä toinen tutkinto ja jos opiskelija sen tehokkaasti tekee niin miksi erikseen kieltää mahdollisuutta saada siihen opintotukea

toivon tosiaan ja salon seudulla on kova toive että esitys voitaisiin hyväksyä sellaisella aikataululla että puisto voitaisiin perustaa jo tänä vuonna ja toivon että eduskunta kiinnittää tähän toiveeseen huomiota

se että hallitus on jääräpäisesti pitänyt esityksestä kiinni tähän asti vaikka asiantuntijakuulemisessa ja ihmisten palautteessa tuolla kaduilla ja toreilla tämä koko lakiesitys on todettu täysin päättömäksi osoittaa että hallituksen toimintakulttuuri on todella ollut puutteellinen

minä en usko että valtion velkaantuminen vähentyy sillä että me leikkaamme korkeakoulujen edellytyksistä luoda suomeen teknologista kehitystä ja innovaatioita eikä se nouse sillä että erityisesti ne nuoret joilla on vaikeaa eivät enää pysty saamaan opintorahaa ja pääsemään korkeakouluun

eri tavoin kansainvälisessä yhteistyössä pyrimme myös vähentämään itämeren ravinnekuormitusta

olen ymmärtänyt tänään kuitenkin että hallituspuolueet olisivat valmiita äänestämään omaa esitystään vastaan mikä on hyvä asia koska uskon että kaikki odottavat että tämä huono lakiesitys kaatuu

laivoihin liittyvä sääntely on etenemässä ja laivalogistiikka on yhä enenevässä määrin tulossa päästövähennysten piiriin eri päästöjen osalta

sen lisäksi helcomin itämeren suojelukomission sitoumuksia pyritään varmistamaan että eri maat toteuttavat ne yhä tehokkaammin ja esimerkiksi venäjän tapauksessa varmistetaan että nämä toimet myös toimeenpannaan

arvoisa puhemies

olennaista on mielestäni nähdä se kokonaisuus että meillä on hyvin laaja kirjo toimijoita itämeren suojelussa ja me voimme parhaimmillaan edistää vihreää taloutta uusiutuvan energian käyttöönottoa maataloudessa vähentää ravinnekuormitusta lisätä kansalaisten tietoutta itämeri asioista lisätä kansalaisjärjestöjen ja kolmannen sektorin toimijoiden roolia ja edistää puhtaita vesihuollon ratkaisuja niin suomessa kuin itämeren muissa maissa joilla viedään myös vihreää taloutta eteenpäin

panama paperit tuovat esille tämän veroparatiisien haittavaikutuksen hyvin laajasti eli sen että poliittisen ja talouselämän eliitin kytköksiä voidaan piilotella tällä tavalla salaisuuden verhojen taakse maailmalla siis aivan varakkaimpia ihmisiä ja korruptioon liittyviä kytköksiä sieltä paljastuu

suomi menettää harmaaseen talouteen vuosittain miljardeja euroja ja yhteisöverojen menetyksinä tässäkin arvioidaan satoja miljoonia euroja

näin näkisin että meillä on tämmöinen laaja kokonaisuus jossa valtion toimet järjestöjen yritysten toimet kansalaisten toimet yhdessä tekevät työtä sen eteen että me saamme ympäristönhuollolla itämeren tilaa parannettua ja myös uutta talouden kilpailukykyä ja menestymisen mahdollisuuksia

on ilo saada esitellä hallituksen esitystä uudesta ympäristönsuojelulaista eduskunnalle

kannattaisi kuitenkin miettiä sitä jos me haluamme että suomi nousee tästä taloudellisesta ahdingosta että kun lasketaan nämä indeksileikkaukset yhteen lasketaan se vaikutus mikä tekesin ja innovaatiojärjestelmän tukien leikkauksista tulee niin kokonaisvaikutus on todella kova yliopistoihin korkeakoulutukseen ja tieteeseen ja sitä kautta suomen talouden menestymisen pohjaan

tämä on meidän yhteinen haasteemme saada tämä kuntoon ja minä toivon vahvasti nyt että sipilän hallitus toisi eduskunnalle esille sen kokonaisuuden miten se panee käytäntöön kansainvälisen veronkierron vastaisen toimenpidesuunnitelman joka viime hallituskaudella hyväksyttiin joka on hyvä

me olemme myös huolissamme ja on totta että puuhakkeen ja metsähakkeen käyttöä pitäisi voimakkaasti pyrkiä lisäämään ja johtuen eun kilpailusäännöksistä jouduttiin vähentämään sitä tukea samalla kun turpeen verotusta maltillistettiin

ympäristönsuojelulaki tavoittelee sitä että minimoidaan elinkeinotoiminnasta tulevia haitallisia päästöjä vesiin maaperään ilmaan pohjavesiin ja muilla tavoin

niihin liittyvillä toimilla voidaan edelleen saavuttaa merkittäviä ravinnekuormituspäästöjen vähennyksiä baltian maissa ja venäjällä ja puolassa ja jos ne pystyvät sitoutumaan helcomin suosituksiin eun minimisuositusten sijaan niin se itsessään edesauttaa sitä että me voimme saavuttaa itämeren hyvän tilan nopeasti

suurin palaute mitä minä olen saanut yliopistoväeltä on se että he ymmärtävät että ajat ovat vaikeita ja he jopa ymmärtävät että heiltäkin voidaan leikata jonkun verran mutta kun samalla sanotaan että te pystytte saamaan vähintään saman tuloksen kun vain tehostatte toimintaanne niin annetaan se mielikuva että te olette olleet laiskoja saamattomia ja huonoja tutkijoita

jotta me varmistamme pitkällä aikavälillä sen että kotimaiset panostukset menevät oikeasti vähäpäästöisiin vähän ilmastopäästöjä aiheuttaviin kotimaisiin energiamuotoihin ja että turpeen osuutta sivupolttoaineena vähennetään niin turpeen verotuksenkin pitäisi lähestyä pikkuhiljaa sen ympäristöpäästöjen tasoa

samalla tämä laki on yhä enemmän laki jossa pyritään varmistamaan sitä että elinkeinoelämässä voidaan ottaa uusia ratkaisuja käyttöön edistetään puhdasta ympäristöteknologiaa ja cleantech ratkaisuja joiden käyttöönotolla suomessa voidaan edistää näiden alojen vientiä myös maailmalle

tämä kannattaa nyt opetusministeri korjata koska tämä on se vihantunne ja semmoinen kiittämättömyyden tunne mikä yliopistoissa on että heitä ei arvosteta ja sillä ei nosteta ihmisiä parempaan tulokseen

pyrimme siis siihen että tässä uudessa laissa samalla kun parannetaan ympäristönsuojelun tasoa tehdään se sellaisella tavalla että toiminnanharjoittajilta vaadittavat edellytykset selkeytyvät ennakoitavuus paranee uuden talouskasvua edistävän teknologian käyttöönotto vauhdittuu ja ylipäätään toiminnanharjoittajien mahdollisuudet käsitellä hakemuksia ympäristöluvituksessa helpottuvat muun muassa sähköisten menettelyjen käyttöönoton lisäämisellä

uskon että kansalaisten keskuudessa on laajemminkin herännyt huoli tästä kysymyksestä että hallitus on valmistelemassa todella isoja muutoksia ja pakkolakipaketilla heikennetään monien pienipalkkaisten erityisesti naisvaltaisten alojen julkisen sektorin lastenhoitajien ja sairaanhoitajien asemaa ja ne vaikutusarvioinnit siitä onko tästä ylipäätään hyötyä ovat hyvin puutteellisia

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

varhaiskasvatukseen on jo tehty merkittävät leikkaukset ryhmäkokojen kasvatus ja esimerkiksi monissa yliopistoissa on nyt irtisanomisia ja vähentämiskierre ja sen lisäksi pakkolakien uhka leijuu päällä

pariisin terrori iskut olivat monin tavoin isku meidän kaikkien elämäntapaa ja vapaata yhteiskuntaa kohtaan

me etsimme edelleen hallituksessa uusia keinoja jotta hiilen hinta saadaan ylös ja turve sivupolttoaineena on parempi vaihtoehto

edustaja kalmari toivoi tehokasta hallintoa ja tähän äänekosken hienoon biotuotetehdashankkeeseen liittyen voin myös sanoa että ympäristöhallinto pilotoi tässä yhteydessä mahdollisimman tehokkaita sähköisiä menetelmiä tämmöistä ennakkokeskustelumenettelyä toiminnanharjoittajan kanssa että voidaan varmistaa että me voimme sitten viedä käytäntöön muuallakin ympäristöluvitus ja ympäristövaikutusten arviointihankkeissa nopeita sujuvia toimintatapamenettelyjä joissa varmistetaan ensinnäkin ympäristön laatu autetaan yrityksiä löytämään hyviä puhtaita ratkaisuja ja varmistetaan että prosessit ovat nopeita

siellä olisi voinut olla kuka tahansa meistä kuka tahansa suomalaisista kun puhutaan illanvietosta jalkapallon musiikin tai ravintolaillan parissa

siinä mielessä onkin tärkeää tässä vastareaktiossa korostaa sitä että me puolustamme yhdessä kaikki täällä vapaata ja avointa yhteiskuntaa

myöskään eläkeläisten köyhyydestä te ette olleet tehneet vaikutusarviointia ennen teidän päätöksiänne ja vasta opposition tuotua laskelmia esille veditte pois tämän eläkeläisten asumistuen leikkauksen

päivähoidon maksukorotuksissa puhutaan ihan tavallisista keskiluokkaisista ihmisistä jotka joutuvat maksamaan satoja euroja vuodessa enemmän jos tämä toteutuu ja asiantuntijat varhaiskasvatuksen ja talouden asiantuntijat myös oecd ovat kritisoineet sitä että tämä ohjaa ihmisiä pois työelämästä jos päivähoitoon tuleminen vaikeutuu

hallitusohjelmassa linjattiin että ympäristönsuojelulain kokonaisuudistuksella tehostetaan ympäristötilan ja ympäristöarvojen turvaamista torjutaan ilmastonmuutosta tehostetaan materiaalitehokkuutta ja energiatehokkuutta ehkäistään jätteen syntymistä ja selkeytetään ja yksinkertaistetaan lupahallintoa

arvoisa pääministeri tähän liittyen herää huoli myös siitä että te sanoitte a studiossa että kaiken maailman dosentit keksivät syitä miksi asioita ei voi tehdä ja aika moni yhdistettynä vielä korkeakoululeikkauksiin jotka ovat todella suuria kokee että tämä hallitus on tiedevastainen ja ei tee päätöksiään tietoon pohjautuen